hallitus kehuu liikennepaketilla ja asuntorakentamisen tukemisella mutta tosiasiassa perusinvestointien taso ei ole perinteisellä kehystasolla

välikysymyksessä painotetaan sitä että on parempi antaa perheiden itse päättää siitä kuinka he kotihoidon tukensa käyttävät

myös budjetti sinällään mahdollistaa elvyttämisen

jos aiotaan todella päästä energiatehokkuudessa eteenpäin niin silloin pitää uskaltaa myöskin rohkeasti tehdä ratkaisuja jotka mahdollisesti muuttavat myöskin näitä rakenteita jopa rakennusten ulkonäköä

kiitos kuitenkin perusväylänpitoon satsaamisesta korjausvelkaohjelman toimeenpanosta ja raidehankkeiden edistämisestä

ettei vain jatketa sitä linjaa joka on pitkään jatkunut että sitä veropohjaa syödään sen rakennetta muutetaan tasaveron suuntaan ja pidetään jotenkin hirveän tärkeänä asiana sitä että veroaste on matala

euroopan talouskriisin kannalta on kohtalokasta jos ne maat joilla velkaantumisaste ja taloustilanne sallisivat elvyttämisen jättävät sen tekemättä

suurin syy hallituksen maratonin epäonnistumiseen on leikkauspolitiikka jolla hallitus kuristaa ostovoimaa murentaa hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteita lisää eriarvoistumista ja vaarantaa työllisyyden ja talouden kasvun myös pitemmällä aikavälillä

arvoisa puhemies

me juttelimme aiemmin täällä kehysriihestä ja hallitus on todella haastavan tehtävän edessä kun valtiontaloutta pitäisi sopeuttaa eivätkä veronkiristykset sen enempää kuin säästötkään ole ongelmattomia talouskasvun ja työllisyyden näkövinkkelistä

kun pohjoismainen malli jota ympäri maailmaa kuitenkin hyvänä pidetään ja joka on taannut pohjoismaille menestyksen tässä maailmassa on perustunut suurelta osin varsin korkeaan veroasteeseen

eikö myös isillä ole oikeus läheiseen ja tiiviiseen suhteeseen lapseensa ja eikö lapsella ole oikeus läheiseen suhteeseen myös isäänsä

siihen että on kerätty myöskin sitä pottia jolla on sitten pystytty jakamaan hyvinvointia pitämään hyvinvointimallia yllä

valiokuntakin toteaa mietinnössään osan asiantuntijoista arvioineen että elvyttävämpi finanssipolitiikka toisi nopeampaa talouskasvua ja vähentäisi muun muassa työttömyydestä johtuvia menoja

on oikein ymmärrettävää että opposition ei ole helppoa löytää todellista vaihtoehtoa tässä tilanteessa jossa hyvälle hallituksellekin on aika kova haaste samaan aikaan löytää työllisyyttä turvaavaa talouskasvua edistää yrittäjyyttä kääntää valtion velkaantuminen laskevalle uralle vaalikauden aikana tehdä oikeudenmukaista veropolitiikkaa ja kaventaa tuloeroja

välikysymyksessä myönnetään että naisten ja miesten välinen palkkaepätasa arvo on todellista nykypäivää mutta vaaditaan nykytilanteen jatkamista

kysyn hallituksen ja eduskunnan välisestä rakenteellisesta jutusta kehyksen käsittelyn suhteen eduskunta tulee käsittelemään kehysselonteon huolellisesti ja tulee antamaan siitä mietinnön mutta selontekoa kehystähän eduskunta ei voi muuttaa

niin kuin mietinnössäkin todetaan valiokunta kyllä korostaa että pitää etsiä muitakin mahdollisuuksia rakenteellisia uudistuksia parempaa yhteistyötä edustautumisessa ulkomailla

sanon kuitenkin sen että tätäkin tavoitetta on arvioitava koko maailman ja euroopan talouden näkymistä käsin suhteessa suomen mahdollisuuksiin talouden tasapainottamiseen

elikkä tämä kelamaksun poistaminen ja sen korvaaminen näin epäoikeudenmukaisella tavalla ei ole mitenkään perusteltua ja siksi tämä hylkäyksen kannatus

siellä myöskin jo clintonin aikana säädettiin laki jolla kiellettiin eräiden johdannaisten valvonta elikkä tämä oli täysin vastuutonta lainsäädäntöä

osaamiseen kohdistuneiden säästöjen on puolestaan katsottu heikentävän kasvua myös pidemmällä aikavälillä

arvoisa puhemies

mikäli näkymät antavat aihetta uuteen arvioon on tätäkin tavoitetta uskallettava tarkastella uudelleen

aikooko suomi osana euroopan unionia näissä keskusteluissa ottaa huomioon myös sen että usassa on todella vastuulliselle tielle palattava myöskin lainsäädännön osalta mikä koskee lainoitusta finanssimarkkinoita ja pankkimaailmaa

kysyn arvoisalta valtiovarainministeriltä että kyllä kai hallitus ottaa huomioon ne eduskunnan linjaukset jotka kehykseen liittyvät ja jotka on kirjoitettu tämän vuoden budjettimietintöön

hallitus vie pohjaa tuottavuuden kasvulta tuottavuuden joka on ollut ja tulee jatkossakin olemaan talouden kasvun tärkein tekijä

tähän valiokunnan mietinnössä olevaan kannanottoon voisi todeta sen että kun siinä on kaksi kannanottoa niin niillä on eri mittaluokan tausta

mitä tulee sitten tähän menettelytapaan kun varapuheenjohtaja edustaja salolainen totesi että tämä on eduskunnan arvovallan osalta kyseenalaista niin tässä ei ole kysymys valiokunnan arvovallasta eikä eduskunnan arvovallasta

valiokunta on mietinnössään kiinnittänyt huomiota venäjän kasvaviin mahdollisuuksiin suomen talouden ja työllisyyden kannalta

kokoomuksen kunniapuheenjohtaja ilkka suominenkin totesi vastikään kokoomuksen politiikan olevan liian markkinaliberaalia

on todella pitkä matka siihen että transaktiovero otetaan käyttöön siitä että on aloitettu ja on tehty idea lähteä selvittämään että sekin bisneksen muoto joka on rahan tekoa rahan siirtelyä pelaamista markkinoilla tulisi verotuksen piiriin

on käsittämätöntä että keskusta ja perussuomalaiset taipuvat mukaan tähän kaikkien aikojen kokoomuslaisimpaan hallituspolitiikkaan

kun eurooppa taantuu monet meidän muut kauppakumppanialueet taantuvat niin venäjä kasvaa ja siksi on tärkeää että siihen suuntaan satsataan

valtiovarainvaliokunta joutuu sopeuttamaan erityisvaliokuntien lausunnoissa tulevat valtavat toivomukset ja jaostoista tulevat valiokuntakäsittelyssä syntyvät toivomukset siihen mittaluokkaan mikä meillä on käytettävissä kun sitten hallitusryhmien kesken käydään neuvotteluja

kuka väittää että naapurimaissa lapset voisivat pahoin verrattuna suomeen varsinkin kun varhaiskasvatuksella on havaittu olevan erittäin myönteisiä vaikutuksia erityisesti heikoimmista asemista tuleviin lapsiin

jos lasten vaipoista otetaan veroa ruuasta otetaan veroa jokaisesta palveluksesta otetaan veroa duunista otetaan veroa omaisuuden myynnistä otetaan veroa minkä takia yksi taloudellisen toiminnan osa alue jätettäisiin pysyvästi euroopassa maailmalla ja suomessa verotuksen ulkopuolelle

toivottavasti se tilaus johtaa tämän osaamisalueen säilymiseen suomessa kun telakkateollisuuden tulevaisuus muuten on veitsenterällä juuri nyt

suomelle ja kansalaisille välttämättömän sote uudistuksenkin mahdollisuudet kokoomus haluaa tuhria markkinaintoilunsa alttarille

kysymys ei ole todellakaan arvovallasta vaan siitä että liian vähän on jaettavaa lukuisten toivomusten ollessa päällä kaikista erikoisvaliokunnista ei pelkästään ulkoasiainvaliokunnasta

kokoomus ei lotkauta korvaansa sen paremmin ruotsin huonoille kokemuksille kuin suomalaisten asiantuntijoiden varoituksille valinnanvapauden vaaroista sosiaali ja terveyspalveluissa siis kustannusten kasvusta ja eriarvoisuuden lisääntymisestä kansalaisten ja alueiden välillä

toinen liittyy sosiaali ja terveysalan tietojärjestelmien yhteensopivuuteen ja yhteentoimivuuteen

ja tätä selvittämistähän perussuomalaisetkin eduskuntavaaliohjelmassaan kernaasti kannattivat

sillähän halutaan kompensoida rikkidirektiivin aiheuttamia logistiikkakustannuksia erityisesti teollisuudelle mutta on vaarana todella että mennään ojasta allikkoon koska sen vaikutukset turvallisuuteen tiestön kuntoon siltojen mittoihin siltojen kantavuuteen ajoneuvojen investointikustannuksiin ja sitä kautta kuljetusyrittäjien kilpailukykyyn ovat tosi moninaiset

tässähän edellytetään että lainsäädäntötasolla pitää tähän päästä ja tämä on erittäin kova kannanotto ja tämän taustalla on se informaatio joka on saatu että meillä niin kuin ed

se on todella tärkeää että se pystytään torjumaan täydellisesti mutta kiinnitän huomiota myös siihen että poikien ympärileikkaus on myöskin sellainen asia ykn lasten oikeuksien sopimuksenkin kannalta jota ei voida hyväksyä

edustaja pekkarinen poistui juuri salista mutta olisin mielelläni häneltä kysynyt koska arvostan häntä ja hän on valtiomiestason kokenut poliitikko että onko hän todella sitä mieltä nyt kun näillä joustavuusmuutoksilla on muutettu sekä väliaikaista vakausvälinettä että myöskin pysyvää sitten kun se astuu voimaan onko edustaja pekkarisen ja myöskin keskustan linja se että nämä joustavuutta lisäävät muutokset ovat niin pahoja että suomen pitäisi olla se maa joka kaataa koko tämän pelastusyrityksen jolla yritetään euroalue vielä pelastaa

on arvioitava eri perhetyyppien tilanne otettava huomioon vaikea työllisyystilanne ja kuntien valmiudet satsata päivähoitoon

eilen kiinnitin huomiota yleiskeskustelussa siihen että meillä julkisen ja valtion euromääräisen velan lisäksi on paljon korjausvelkaa ja sen lisäksi meillä on hyvinvointivelkaa kun me laiminlyömme palveluita ja aiheutamme sitä kautta tuleville sukupolville kustannuksia

toivon todella että kun on ollut suunnitelmia ei lääketieteellisin perustein tehtävän poikien ympärileikkauksen sallimisesta niin se olisi jäädytetty eikä sellaista esitystä olisi tulossa

keskusta väittää että päivähoito tulee yhteiskunnalle kalliimmaksi

toivon todellakin että tämä arvioidaan erittäin monipuolisesti niin kuin valiokunta on tässä mietinnössään todennut elikkä tehdään todella huolellinen ja erittäin laaja arviointi siitä ennen kuin päätökset lopullisesti tehdään

sopimusyhteiskunta jota te sanotte kunnioittavanne lähtee siitä että meillä on työmarkkinaosapuolet ne tekevät ratkaisuja ne tuovat pöytään omat ehdotuksensa esimerkiksi työmarkkinaratkaisuksi ja niin edelleen

samalla keskusta ei anna minkäänlaista arvoa naisten työpanokselle

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tarjoaa leikkauspolitiikan ja hyvinvointivaltion alasajon tilalle välittömiä toimia työllisyyden parantamiseksi ja rohkeaa hyvinvointiyhteiskunnan uudistamista

onko opposition mielestä naisten työpanoksen arvo nolla kun vain vertaatte päivähoidon ja kotihoidon suoria kustannuksia ilman naisten työpanosten huomioon ottamista

tämä ongelma jatkuu ja jatkuu ja miljardit palavat ja sen vuoksi on todella tärkeää että tässä päästäisiin eteenpäin

lopuksi haluan kiinnittää huomiota vielä tähän vanhusten asiaan josta mietinnössä on paljon

uudistusohjelmamme keskeiset kohdat ovat laaja investointiohjelma verouudistus yrittäjyyden edistäminen suuri koulutuspanostus osaamiseen ja tuottavuuteen työntekijöiden aseman parantaminen vanhempainvapaajärjestelmä uusi automaattinen palkkatukimalli perustuloon perustuva sosiaaliturvauudistus sekä ekologinen liikenteen ja energiaveron uudistaminen

tuottavuusohjelmasta sen verran että se oli valtiovarainministeriön korkein virkamies joka asiantuntijakuulemisessa selkeästi tunnusti sen että alun perin annettiin tuottavuusohjelmalle väärä nimi

te olette suoraan ottaneet sieltä ja heidän kanssaan yhdessä todenneet että enää sitä periaatetta että osapuolet tuovat omat neuvottelutavoitteensa työntekijäpuoli omansa työnantajapuoli omansa ei toteuteta

uudistuksen myötä naisten palkkaaminen ei ole työnantajalle enää samanlainen riski eikä miesten tarvitse enää häpeillä sitä että haluavat jäädä kotiin hoitamaan rakasta lastaan

oikeastaan pitää kysyä kuinka paljon talousrikollisia pääsee pälkähästä venyneiden rikosprosessien seurauksena kuinka paljon he pystyvät venyneiden rikosprosessien aikana piilottamaan rikoshyötyä kätkemään sitä saavuttamattomaan paikkaan ja kuinka paljon ihan suoraan välttämään seuraamuksia kun meidän oikeuslaitos syyttäjät ja oikeusasteet ei pysty tarpeeksi ripeästi näitä keissejä käsittelemään

on totta että koululiikunnalla on ratkaiseva merkitys elinikäisten liikuntatottumusten luojana ja se auttaa sitten koko elinkaaren pysymään terveempänä

olisin tätä mielelläni edustaja pekkariselta kysynyt mutta kysyn häneltä sitä sitten tuolla kahvilan käytävällä

rehellisempi nimi olisi ollut henkilöstön vähentämisohjelma mutta tämä tuottavuusohjelma oli nähtävästi myyvempi ja helpompi terminä lanseerata

lisäksi kiinnitän vielä huomiota teemaan joka on ollut vahvasti esillä tässä mietinnössä

millä tavalla ministeri näkee puurakentamisen tästä eteenpäin kun raaka aineista on tiukempi kamppailu suomalaisen puun osalta ja muut vaatimukset ulkoapäin tulevat koskemaan kokonaista metsäsektoria

elikkä on hyvin tärkeätä että liikutaan koulussa mutta on tärkeätä että liikutaan työyhteisössä ja me aikuiset myöskin annamme liikunnallista esimerkkiä kaikessa siinä toiminnassa missä olemme mukana

nuorisotyöttömyys

mitkä ovat puurakentamisen sekä kotimaisen osuuden että myöskin puurakentamisen vientiosuuden näkymät lähitulevaisuudessa

täällä on urheilukerho tekemässä aloitetta liikunnallisuuden lisäämiseksi tässä talossa elikkä rappujen käytön edistämiseksi mikä olisi hyvä esimerkki myös muille työpaikoille

nuoria ei saa päästä syrjäytymään työttömyyden kautta tässä tilanteessa koska heidän työpanostaan tämä yhteiskunta jatkossa tarvitsee

onko hallituksella tässä puolivälin tarkastelussa ehkä mahdollisuutta ottaa laajemminkin kantaa siihen millä saataisiin suomi enemmän liikkumaan myös työyhteisöissä ja työpaikoilla

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on todella huolissaan yhä pahenevasta työttömyydestä

mutta kukaan ei voi sanoa että jos ei tätä kaikkea olisi tehty ja kriisi olisi eskaloitunut vaikka portugaliin ja espanjaan jo puoli vuotta sitten mikä olisi suomen taloustilanne tällä hetkellä

oikeastaan kysyn edustaja tiilikaiselta niin että jos nyt espanja ajautuu kriisiin ottaako keskusta sitten tämän perussuomalaisten linjan että letkut irti mitään ei enää edes yritetä tehdä siinä vaiheessa

arvoisa rouva puhemies

arvoisa pääministeri katainen työttömyys on ollut paheneva ongelma myös alueilla ja kunnissa joissa on totuttu pienempiin työttömyyslukuihin

hallitus rapauttaa suomen tulevaisuutta

näin totesi nobel palkittu taloustieteilijä joseph stiglitz

monet taloustieteilijät ovat samaa mieltä

etelärannan ek haluaa käyttää tilannetta hyväkseen ja kasvattaa valtaansa työmarkkinoilla pienipalkkaisten kustannuksella ja samalla purkaa suomen vahvuutena ollutta sopimusyhteiskuntamallia

viimeksi eilen ekn häkämies tuntui valitsevan keskitetyn sovun sijaan mieluummin liittokohtaisen palkkatappelun

sisilialainen hyväksy tai itke ja hyväksy tarjous yhteiskuntasopimukseksi pakkolainsäädäntö sopimusoikeuden rajoittaminen ja ammattiyhdistysliikkeen esittämien vaihtoehtojen väheksyminen ei ikävä kyllä osoita vain taitamattomuutta vaan on myös vaarallista suomen tulevaisuuden kannalta

arvoisa puhemies

kun oikein kovasti kehutaan että meillä on paras teknologia meillä on parhaat onkalot meillä on paras kallioperä maailmassa sijoittaa pysyvästi ydinjätteitä uskon että sellainen kysymys herää

arvoisa puhemies

hallituksen virhe on tappaa orastava viennin kautta syntyvä työllisyyden kasvu kurittamalla kotimarkkinoita kehysriihen huonoilla päätöksillä

vaikka kätilöt saivat puhuttua päähänne järkeä niin silti olette pakolla pidentämässä pienipalkkaisten työntekijöiden työaikaa ja alentamassa heidän vuosiansioitaan

haluan vain että ministeri niin paljon kuin hänen valtuutensa riittää vakuuttaisi että ydinjätettä ei tulla missään vaiheessa suomeen tähän maailman parhaimpaan teknologialtaan maailman parhaimpaan sijoituspaikkaan tuomaan

olette myös ajamassa työntekijöitä sairaina töihin vaikka pääministeri sipilä te itse vastustitte tätä vielä ennen vaaleja

kysyin itse asiassa liikealan työnantajilta mikä tulee olemaan heidän seuraavien vuosien tärkein painopisteensä työehtosopimuksessa

mitä tulee edustaja rantakankaan viittaukseen siihen että suhtautumiseni ydinvoimaan on muuttunut niin ei se ole ihme että yhden kansanedustajan osalta suhtautuminen muuttuu kun se on muuttunut koko maailmassa hyvin nopeaa vauhtia ja muuttuu koko ajan ja ydinvoima todetaan menneen ajan energiaratkaisuksi ja uusiutuvat puhtaammat ratkaisut eettisesti vahvemmat ratkaisut kasvavat

he eivät vastanneet suoraan mutta on aivan selvää että se tulee olemaan sillä alalla sunnuntaityölisiin puuttuminen ja niiden alas painaminen ja se ei tule rajoittumaan pelkästään liiketyöntekijöihin pamin työntekijöihin

kun leikkausten päälle lisätään veronkiristykset on kielteinen kokonaisvaikutus kotimaiseen kulutuskysyntään ja työllisyyteen todella raju

totta kai se sama paine tulee kohdistumaan vähitellen kaikkeen sunnuntaityöhön ja kaikkiin niihin ammattialoihin ja työntekijöihin ja henkilöstöön jotka joutuvat työskentelemään tänä päivänä myöskin sunnuntaisin

kun tarkastellaan tilannetta hieman pidemmällä aikavälillä nähdään että kilpailukykymme ei ole romahtanut mutta hallituksen väärällä politiikalla kustannuskilpailukyvyn romahduksen vaara kyllä kasvaa

työeläkkeiden indeksien leikkaaminen on todella hölmöläisten puuhaa sillä valtio ei edes säästä vaan hyödyn keräävät eläkkeitä maksavat työeläkeyhtiöt

todellisuudessa suomen kilpailukyky on jo paranemassa kuten talouskatsauksenkin yksikkötyökustannuksia kuvaava kaavio osoittaa sillä yksikkötyökustannukset ovat lähentyneet kilpailijamaita jo monta vuotta